arvoisa herra puhemies

herää väkisinkin kysymys onko opintotuen rajaamisesityksestä tehty minkään sortin vaikuttavuusarviointia muuta kuin säästönäkökulmasta

kauniit puheet elinikäisestä oppimisesta ja henkilökohtaisista opintopoluista voidaan unohtaa jos samalla tehdään juuri toiseen suuntaan vieviä päätöksiä opiskelumahdollisuuksien rajoittamiseksi

tämä arvoisa puhemies on tietoista arvopolitiikkaa nykyhallitukseltamme joka siis lisää köyhyyttä ja eriarvoisuutta suomessa

kysyn ministeri mäntylältä kun te otitte omassa avauspuheenvuorossanne ansiokkaasti esille ikänaisten köyhyyden lisääntymisen ja esititte huolen siitä että naisten köyhyysriski on miehiä korkeampi

mitkä ovat niitä konkreettisia toimenpiteitä joita tulette edistämään hallituksessa ja joilla tähän epäkohtaan oikeasti puututaan

arvoisa rouva puhemies

miten ministeriö ja ministerit ovat näitä lapsivaikutusarviointeja tehneet kun hallitus esittää lapsilisien jäädytystä leikkausta varhaiskasvatukseen leikkausta koulutuksiin leikkausta mutta samaan aikaan on asiakasmaksujen korotuksia on ilta ja aamupäivätoiminnan korotukset lääkeomavastuiden korotukset tulossa ja nyt vielä palkka aleakin ajetaan todella voimakkaasti ja vahvasti ja karenssia sairauspäiviin ja ansiosidonnaisen vähennyksiä

täällä on oltu huolissaan siitä jääkö meidän lapsillemme kannettavaksi minkälainen velkataakka mutta minkälainen taakka jää niille lapsille kannettavaksi jotka eriarvoistuvat vanhempiensa sosiaalisen taustan vuoksi

arvoisa puhemies

tosi mielenkiintoista keskustelua ja varmasti edustajat ovat siitä yksimielisiä että tätä vaikutusarviointia täytyy tehdä systemaattisesti ja myös sitten näitten lakien ja asetusten voimaan astumisen jälkeenkin jälkiseurantaa tehostaa

siinä myöskin oli nähtävissä se että ne olivat hyvin epärealistisia tehtyjen uudistusten suhteen sen suhteen mitä sitten tapahtui ne vaikutukset eivät kohdanneet todellisuudessa

tällaisen yksikön perustaminen on siinä mielessä hyvin perusteltua että se tuottaa meille lisäarvoa päätöksenteon pohjaksi ja lisäksi myös erilaisten vaihtoehtojen riippumatonta ja avointa vertailua erilaisista kustannusvaikutuksista mutta myös sosiaalisista vaikutuksista

me puhumme aika paljon talousvaikutuksista ja unohdamme sitten lapsivaikutusten arvioinnit tai suvauksen ja kuitenkin myös nämä sosiaaliset vaikutukset täytyy muistaa lainsäädäntötyössä aina arvioida jottei tapahdu tällaisia kuten täällä esille on tuotu jätevesiasetuksen kaltaisia kömmähdyksiä joista on enemmän haittaa kuin hyötyä niin ympäristölle kuin

keskustelu on päättynyt

eduskunta hyväksyy valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen johdosta ihmisillekin

arvoisa puhemies

tämä on ollut hyvin antoisaa ja haluan erityisesti kiittää edustaja terhi peltokorpea hyvin analyyttisestä ja oikeastaan paljon tietoa sisältävästä puheenvuorosta

tässä esitetään lisättäväksi tämmöinen kohta

synnytyksiä hoitavan sairaalan kunta tai kuntayhtymä voi päivystyspisteiden välisten etäisyyksien tai väestön palvelutarpeen perusteella päättää lääkäreiden päivystystasosta ellei sairaalaan ole keskitetty riskisynnyttäjien hoito

synnytysten hoitoon anestesiologiaan vastasyntyneiden virvoitteluun ja elvytykseen hyvin perehtyneiden lääkäreiden erikoislääkäreiden tai tehtävään koulutetun hoitohenkilökunnan on saavuttava nopeasti päivystysyksikköön elleivät he ole saatavilla välittömästi

elikkä missään nimessä minä en aloitteen tekijänä ensimmäisenä allekirjoittajana halua vaarantaa äidin tai syntyvän lapsen turvallisuutta vaan nimenomaan haluan että kaikissa olosuhteissa pystytään huolehtimaan siitä että synnytys on luonnollinen turvallinen ja hyvä kokemus ja tapahtuma ja tällä lakialoitteella siihen nimenomaan nyt pyritään

tässä päivystysasetuksessa olisi montakin kohtaa joista voisimme keskustella täällä salissa ja monta kohtaa joita itse muuttaisin

itse hämmästelen tosissani tätä kiirehtimistä kun nyt tämä sote sotku tai sote uudistus miksi sitä nyt haluaa nimittää on kuitenkin hyvin kesken

kaikki se tärkein asia siitä rakenteesta minkälaiseksi se muodostuu on vielä meille hämärän peitossa ja olisi sillä tavalla järkevää myös tätä päivystysasetuksen voimaan astumista sen vuoksi lykätä

arvoisa rouva puhemies

huomaa että käymme keskustelua aiheesta jossa on tunteita ja muuta pelissä

minusta on hienoa kuitenkin että täällä puhutaan isoista ja tärkeistä arvoista ja sen takia minäkin nousin tänne pönttöön vaikka en alun perin ollut aikonut pitää puheenvuoroa

itse olen lakivaliokunnan jäsen myös ja ollut mukana mietintöä laatimassa ja näen että tämä on todella tärkeä askel kohti ihmisoikeuksia ja tasa arvoa myös suomessa

itse olen toisen kauden kirkkovaltuutettu ja jos minä tätä peilaan myös omien arvojeni kautta niin kun aina sanotaan että on nämä kolme usko toivo ja rakkaus ja suurin niistä on rakkaus näin minäkin ajattelen

ajattelen myös lapsia lapsia jotka ovat yksinhuoltajaperheissä tai perheissä joista toinen vanhemmista on menehtynyt tai sellaisissa perheissä joissa kumpikaan vanhemmista ei pysty ottamaan vastuuta lapsista vaan lapset ovat niin sanotusti heitteillä

mikä onkaan siis se lapsen etu

lapsen etu on se että lapset kaikki maailmassa saisivat elää turvallisessa kasvuympäristössä rakkauden ympäröimänä

elikkä näen että tämä keskustelu lapsen oikeuksista pitäisi käydä nimenomaan siitä näkökulmasta minkälaisissa olosuhteissa lapsemme kasvavat

siihen ei vaikuta se mikä on vanhemman seksuaalinen suuntautuminen eikä siihen vaikuta se elääkö lapsi sen yhden vanhemman tai kahden vanhemman taloudessa perheessä vaan siihen vaikuttaa vain se minkälaiset ovat ne olosuhteet onko siellä se rakastava aikuinen läsnä

suomeen on adoptoitu paljon lapsia ulkomailta toki myös suomesta

tiedetään että se ei ole mikään tae että kun on biologiset isä ja äiti siellä on sen lapsen hyvä olla ja elää vaikka tätä me kaikki täällä toivomme

minulla on onni minulla on siellä se toinen puoli kumppani joka huolehtii arjen pyörityksestä mutta kaikilla ei näin välttämättä aina ole

mutta näkisin vaikka se tässäkin keskustelussa unohtuu että kun puhutaan tasa arvoisesta avioliittolaista niin lähtökohta on se että kaikilla meillä siihen sukupuoleen ja seksuaaliseen suuntaantumiseen katsomatta olisi yhtäläiset oikeudet solmia avioliitto

siitä huolimatta esimerkiksi edustaja elo sanoi että tulee huomenna äänestämään vastaan eli näitä liitännäislakeja vastaan vaikka totesi että hän kunnioittaa sitä että viime vaalikaudella tämä suomen historian ensimmäinen eduskunnassa hyväksytyksi tullut kansalaisaloite on edennyt ja perussuomalaisten oma ministeri lindström on tämän hallituksen esityksen ja nämä liitännäislait tuonut eduskuntaan

minusta se oli aika rohkea teko tietäen mikä hänenkin kantansa tähän asiaan viime vaalikaudella oli

arvoisa puhemies

mutta hän kunnioittaa käytännössä ja konkreettisesti sitä eduskunnan tahtotilaa mikä viime vaalikaudella tässä salissa yhdessä mitattiin

ja toivon myös että ne epäkohdat ja ne asiat jotka tässä jo edellisessä puheenvuorossa edustaja marin otti esille tämä translain kokonaisuudistus myös aloitettaisiin tällä vaalikaudella ja saataisiin myös käsiteltyä nyt tämän vaalikauden aikana samoin kuin tietysti tämä hedelmöityshoitolakiasia

lapsilisä on suomalaisen sosiaalipolitiikan kruununjalokivi

tutkija tapio bergholm on todennut että lapsilisäuudistus tasoitti huomattavasti alueellista tulonjakoa

että voitaisiin oikeasti sanoa että lapset olisivat yhdenvertaisia riippumatta siitä syntyvätkö he kahta samaa sukupuolta olevan vanhemman perheeseen vai kahta eri sukupuolta olevan vanhemman perheeseen

tällaisten reunaehtojen asettaminen vie pohjan aidolta lapsivaikutusten arvioinnilta

se tuolla pohjois suomessa tarkoittaa sitä että esimerkiksi synnytyksiin joudutaan lähtemään satojen kilometrien päähän

tämä päivystysasetus kyllä eriarvoistaa todella pahasti suomalaisia kansalaisia ja myös vaarantaa ihmishenkiä

kuka ottaa vastuun autoon syntyvistä lapsista

lailla turvattaisiin paperittomille nykyistä paremmin oikeus välttämättömään huolenpitoon ja riittäviin terveyspalveluihin eli palveluihin jotka meille suomalaisille ovat itsestäänselvyyksiä

arvoisa puhemies

laki ei koske henkilöitä joiden maahantulon motiivina ovat terveyspalvelut vaikka terveyskeskuksessa tuskin pystytään erottamaan ihmiset maahantulomotiiviensa perusteella

yhtä lailla kummallinen on oletus että tänne suuntautuisi terveysturismia paljon kun kuitenkin meidän terveyspalvelumme ovat ainoastaan euroopan keskitasoa ja tässä on naapurimaita joissa ne ovat huomattavasti paremmalla tasolla

näitä väliinputoajia ovat muun muassa kaikki ne paperittomat lapset ja raskaana olevat naiset joille laki tarjoaa kiireellisen hoidon muttei välttämätöntä

arvoisa puhemies

tämä laki on puutteistaan huolimatta suurenmoinen edistysaskel verrattuna koko siihen keskusteluun mitä tämä yhteiskunta on käynyt paperittomista viimeisinä vuosina

ongelma kuitenkin on ettei kaikilla heillä ole omia maita minne palata paperittomia kun ovat myös suomalaiset jotka ovat asuneet muualla ja palaavat paluumuuttajina takaisin suomeen mutta eivät ole vielä kotikuntaoikeutta saaneet

suomalaisen yhteiskunnan kivijalka aivan alusta alkaen on ollut miten me hoidamme lapsille oikeuden päästä lääkäriin raskausterveyden siten että lapsilla on oikeus syntyä terveinä tässä maassa

nämä ovat asioita joihin tulisi suhtautua vakavuudella ja nöyryydellä

vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja edustaja pekonen toi puheessaan hyvin esiin sen kuinka hallituksen leikkauspäätökset kohtelevat useaa ihmisryhmää epäreilusti mutta kaikkein epäoikeudenmukaisimmin pienituloisia eläkeläisiä

vasemmistoliitto ei lähde mukaan julkisen sektorin työpaikkojen alasajoon jota perussuomalaisten ja keskustan lääkkeet talouden parantamiseksi edustavat

yhteiskunnan yhä vahvempi jakautuminen hyvä ja huono osaisiin näkyy vahvasti eläkeläisten keskuudessa

vasemmistoliitto haluaa kantaa todellista vastuuta kaikista heikoimmassa asemassa olevista kansalaisista ja haluamme edistää työllisyyttä elvyttämällä ja esimerkiksi työtä jakamalla palkkatasoa laskematta

samalla kun hallitus kurittaa pienituloisia eläkeläisiä saamme lukea lehdistä kuinka osa suurituloisista eläkeläisistä valittaa epäreilua kohtelua suomessa ja muuttaa portugaliin saamaan isot eläkkeensä puhtaana käteen

olisin kysynyt edustaja soinilta onko perussuomalaiset puolueena edustaja kokon kanssa samaa mieltä siitä että suomalaiselta työntekijältä pitää viedä heidän omalla työllään ansaitsemansa pekkaspäivät ja lomarahat kuten edustaja kokko eilisessä puheenvuorossaan toi esille mutta ilmeisesti edustaja soini ei ole päässyt tänään paikalle keskustelemaan suomen taloustilanteesta ja sen kehityksestä

arvoisa rouva puhemies

koska hallitus kurittaa erityisesti pienituloisia eläkeläisiä olisi leikkausten erilaiset vaikutukset miehiin ja naisiin pitänyt arvioida jo päätöksiä tehtäessä

viimeinen puheenvuoro aiheesta joka on tosi tärkeä ja merkittävä ja varmasti on myös jos mietitään kaikkia meidän suomen sairaaloita uraauurtava mikäli menee niin läpi että tätä muutosta ei tähän asetukseen tehdä

monesti kun pienituloisista eläkeläisistä puhutaan jää huomaamatta että sukupuolten väliset köyhyysriskierot ovat suomessa melko suuret

elikkä luen vielä tästä lakimuutosehdotuksen perusteluista yhden kappaleen

kaikilla synnyttäjillä tulee olla mahdollisuus valita oma synnytyspaikkansa

tutkimuksen mukaan synnytysten keskittämistä nykyistä harvempiin sairaaloihin ei voi perustella terveydellisin perustein vaan suomen synnytysjärjestelmä toimii nykyisessä mallissaan hyvin

tässä keskustelussa on tullut minusta oikein mielenkiintoisia kannanottoja sekä tämän lakiehdotuksen muutoksen puolesta että myös kritiikkiä sitä kohtaan

haluan kiittää kaikkia keskusteluun osallistuneita edustajia

entä mitä teemme sille että lasten saanti ja muu läheisten hoivaan liittyvä ei leikkaa kohtuuttomasti naisten eläkkeitä ja miten hoivaa jaetaan tasaisemmin sukupuolten kesken

sen lisäksi että palkallinen hoivatyö on nimenomaan naisten matalapalkkatyötä myös yksityinen hoiva esimerkiksi lasten ja vanhusten hoiva vaikuttaa erityisesti naisten elämään ja eläkkeisiin

säästöjä tällä keskittämisellä ei tule

siitä on omakohtainen kokemus kunnanvaltuutettuna raahesta mistä synnytykset on pari vuotta sitten lakkautettu ja siirretty sekä oulaskankaalle että ouluun

kyllä sieltä maksulaput meidän kunnalle tipahtavat niin että ei se ole yhtään edullisempaa ollut kunnalle se synnytysten siirtyminen pois oman sairaalan toiminnan alta päinvastoin

tällä hetkellä valitettavasti sairaalaa uhkaa monien muidenkin toimintojen loppuminen ja lakkauttaminen niin että kyllä tällä on todella iso ja tärkeä merkitys koko sen kaupungin ja kunnan taloudelle sen vetovoimaisuudelle mutta ennen kaikkea niille äideille perheille ja niille syntyville lapsille

miten hallitus on huomioinut nämä kysymykset omassa politiikassaan

hallituksen politiikka on ajamassa meitä tilanteeseen jossa pienituloisten eläkeläisten joukko kasvaa ja eläkeläiset ovat vielä pienituloisempia kuin nyt

ensinnäkin hanke on vaarassa kaatua kannattamattomuuteen

kuntia houkutellaan mukaan halvalla sähköllä mutta pörssin hinnankehitysennusteet osoittavat että fennovoimaan sitoutuneet kunnat tulevat pulittamaan sähköstään ylihintaa

kiitoksia arvoisa puhemies

ihmettelen kyllä tätä kokoomuksen linjaa

edustaja zyskowicz te olette myös huolissanne meidän työttömyysluvuista niin kuin me kaikki mutta samalla kuitenkin hallitus haluaa heikentää kotimaista ostovoimaa kotitalouksien ostovoimaa jolla on suuri merkitys meidän työllisyyteemme